arvoisa herra puhemies

köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen julkisen talouden tasapainottaminen sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

en ole arvostellut kuntayhtymiä en varsinkaan kuntayhtymien työntekijöitä ja sitä ammattitaitoista henkilöstöä joka meillä kuntayhtymissä on vaan tätä demokratiaa tässä kuntayhtymärakenteessa

nämä ovat hyviä ja kannatettavia tavoitteita

jos otetaan niin kysymykseni ajatus liittyy siihen että meillä maakunnissa muun muassa päijät hämeessä parhaillaan pohditaan maakuntakaavaa ja varausta tälle kentälle

kuulemani mukaan kanta hämeessä on tehty jo maakuntakaava ja humppilaan esitetään tätä rahtikenttää korvaavaa kenttää

pitäisikö valtion olla tällaisessa prosessissa tiiviimmin mukana etteivät kunnat ja maakunnat suotta kiusaisi asukkaitaan turhalla maakuntakaavoituksella

minä kysyn edelleenkin tämän demokratian perään toimiiko demokratia silloin jos meidän rahoista päättävät jotkut muut

pitkäjänteisen liikennepoliittisen suunnittelun toteutumisen kannalta olisi tarpeellista että liikennehankkeiden suunnitelmat ja rahoitus kulkisivat loogisena jatkumona hallituskaudesta toiseen

nyt on vaarana se että laajapohjaisen näkemyksen puuttuessa seuraava hallitus voi torpata edellisen hallituksen käynnistämien hyvien suunnitelmien toteutumisen

liikennepolitiikka on niin tärkeä yhteiskunnallinen tekijä että kenties sen parlamentaarista valmistelua olisi tulevaisuudessa edelleen mahdollista kehittää laaja alaisemmaksi

mielenkiintoista olisi nähdä entistäkin selkeämpiä ja yli vaalikausien ja hallitusten kulkevia liikennepoliittisia visioita joiden valmisteluun osallistuisivat nykyistä tiiviimmin sekä hallitus että oppositio

arvoisa herra puhemies

on voisi sanoa jopa melkein mieltä nostattavaa tämän pitkän keskustelun jälkeen kuulla edustaja zyskowicin hyvä puheenvuoro siitä että hallituspuolueiden sisältäkin nähdään että tämä lakiesitys on vielä tässä vaiheessa jos voi käyttää tässä yhteydessä tätä sanaa raakile ja se odottaa kypsyttämistä hallintovaliokunnasta jossa asiaa tullaan käsittelemään

maassamme on kuitenkin viime vuosina ja vuosikymmeninä ollut käynnissä kehitys jossa kunnat ajautuvat yhä vahvemmin markkinavoimien armoille

tämä olisi yksi tapa varmistaa yhteiskunnan kokonaisetua ja suomen eri alueiden tasa arvoa

kysyn arvoisa ministeri

olemmeko markkinavoimien armoilla jos suomen keskusta ja perussuomalaiset oppositiona jatkavat kuntauudistuksen jarruttamista

niin kuin aikaisemmin sanoin itselläni on kova luotto siihen että hallintovaliokunta pystyy nostamaan niitä epäkohtia joita vielä tässä vaiheessa hallituksen esityksen sisällä on

aina kaipaisin vähän lähdettä kun viitataan tällaisilla luvuilla

ja vaikka niinkin on ja niinkin on tiedän myös sen itse että ainakin suuri osa tai osa on naimattomia miehiä niin on aina hyvä puhua sitten siitä tämän turvapaikkaprosessin lopputuotteesta turvapaikasta eli saavatko he turvapaikan

tätä kautta itselläni ainakin iskee vielä korvaan edustaja hakkaraisen usein käyttämä termi turvapaikkaturismi ja niin edelleen

tässä on inhimillinen tragedia taustalla sodat ja maailmanpolitiikka

nyt on sipilän hallituksen tai no ehkä käytän ilmaisua hakkaraisen hallituksen jommankumman tehtävä valinta siitä onko suomi sivistysvaltio myös tulevina vuosina ja pystymmekö me kantamaan oman osamme tästä maailman kriisistä

kysyisin ministeriltä

kaupunkiseudut ovat useilla maakunnilla kasvumoottoreita niin kuin totesin

pietarilaiskantoi toistuvalla paikalla mutta ehkä arvoisa herra puhemies

meille on tulossa joulu kohta ja huomaan että tämä himmelinrakentamisinto on edelleenkin olemassa ja puolustetaan näitä kuntayhtymärakenteita

edustaja anttilallekin sanon että meillä lahdessa toimii sosiaali ja terveyspuolen erikoissairaanhoidon kuntayhtymä oikein hyvin ja mallikkaasti

demokratia on parhaimmillaan silloin kun se on puhdasta ja suoraa ja huonoimmillaan silloin kun se on kieroa tai monipolvista niin että vastuuta ei oikeastaan tiedä tekijä eikä kuulija

se mihin viittasin tässä sivistysvaltioperiaatteessa liittyy siihen että me käsittelemme turvapaikkahakemukset sillä tavalla kuin kansainvälinen oikeus ja meidän oma oikeuskäytäntömme edellyttävät

arvoisa herra puhemies

tässä lähtökohta hallituksen esityksellä on ollut omasta mielestäni oikeansuuntainen eli nyt yhdistetään turvapaikkaprosesseja ei pelkästään pohjoismaiden vaan myös euroopan unionin puolella

suomessa on perinteisesti voitu luottaa siihen että poliisin saa tarvittaessa paikalle nopeasti ja luotettavasti

hädän hetkellä kukaan ei halua pohtia onko poliisilla tarpeeksi resursseja tehtävänsä hoitamiseen

haluan vielä tähän loppuun sanoa että edustaja joona räsäsen puheenvuorosta hallitus voisi melkeinpä kopiokoneella ottaa jo nyt niitä korjausehdotuksia hallintovaliokunnan käsittelyyn mitkä toivottavasti tähän lopulliseen lakiesitykseen myös tulevat

keskustelu päättyi

poliisien määrän väheneminen on myrkkyä kansalaisten arjen turvallisuudelle ja myös poliisin omalle työturvallisuudelle

täytyy kuunnella herkällä korvalla niitä asiantuntijoita jotka antavat arvion siitä mihin johtaa mahdollinen lain uudistaminen näillä aloilla ja näillä asioilla koska sellaista tilannetta tuskin kukaan meistä haluaa että synnytämme sellaista lainsäädäntöä jonka sisältöä itse emme tunne

mutta edustaja eerola tuossa mainitsi jos oikein kuulin ja käsitin että ei tarjottaisi mitään terveydenhuoltoa ihmisille jotka suomen rajojen sisällä sairastavat tauteja olivat ne sitten tarttuvia tai eivät

poliisimäärä uhkaa näin laskea nykyisestä jopa miltei tuhannella poliisilla

talousarvion tekeminen on aina tulojen ja menojen saamista tasalle ilman että kovin paljon joutuisimme velkaantumaan

mutta edelleenkin ehkä eniten perään tässä sitä mihin edustaja zyskowiczkin viittasi näitä vetovoimatekijöitä

kuitenkaan ihan kaikesta emme voi säästää sillä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus yhdessä oikeudenhoidon kanssa ovat tämän yhteiskunnan teräsbetonipohja jolleka tämän yhteiskuntajärjestyksemme rakennamme myös muiden budjetin kohtien kautta

minä en ole ainakaan virheetön paitsi mitään tuskin poliisien määrä on suomessa varsin matalalla tasolla jo nykyään kun poliisien määrää vertailee eurooppalaisten vertailumaiden välillä

joukossa on kuitenkin myös epärehellisiä toimijoita joista kärsivät niin valtio kuluttajat kuin ennen kaikkea yrittäjien rehellinen enemmistö

rajavartiolaitoksen ja erityisesti rajavartiolaitoksen suorittaman itärajan valvonnan osalta on tehty säästöjä jotka ovat vaarallisella tavalla vaarantaneet itärajan valvontaan liittyvän työn

utah miksi neljästä riittää että valtiovarainministeri stubb sanoi ensin sai haasteet poliisien tehtäväkentässä eivät ole vähentyneet pikemminkin päinvastoin

suomen ja ruotsin lainsäädännössä on merkittäviä eroja siltä osin miten tilintarkastajan tulee menetellä hänen epäillessään tarkastettavassa yrityksessä tehdyn talousrikoksia

rajavartiolaitos on osa sisäministeriön hallinnonalaa näin rauhan aikana mutta kysyn ministeriltä

poikkeustilanteet kuten tämänhetkinen turvapaikanhakijoiden määrän huomattava lisääntyminen lisäävät myös poliisin tehtäväkentän moninaisuutta entisestään

onko teillä arvoisa ministeri käsitystä miten puolustushallinto näkee nämä rajavartiolaitokseen vuosien varrella tehdyt leikkaukset

suomen nykyisessä lainsäädännössä tilintarkastajien raportointivelvoitteet rajoittuvat vain tapauksiin jotka koskevat epäiltyjä rahanpesuja ja terrorismin rahoittamista

pete kimppuun pääministeri sipilän mukaan hallintarekisteristä annetut sdp esittää poliisikoulutuksen aloituspaikkojen vähenemisen perumista sillä poliisin lakisääteisten tehtävien hoitamiselle poliisikoulutettavien määrän lasku on todellinen uhka

muissa tapauksissa tilintarkastajalla ei ole velvollisuutta tai edes oikeutta ilmoittaa epäilystään sillä tilintarkastajia suomessa sitoo tiukka salassapitovelvollisuus

heille on annettava riittävät resurssit tehtäviensä hoitoon tehtävien vaatimalla tarkkuudella ja asiantuntemuksella

poliisikoulutuksen aloituspaikkojen väheneminen on ohjauduttava puolueettoman tiedon käyttöä ja päätökseen päätöksien vaikutukset kestämätön kehityssuunta kun samaan aikaan poliisien tehtävät lisääntyvät ja entisestään monimutkaistuvat

korostan että tilintarkastajien velvollisuuksien lisääminen ei maksaisi valtiolle mitään joten sillä ei tulisi olemaan vaikutuksia valtion budjettiin

lakialoitteeni kannalta onkin positiivista että maaliskuun loppukehysriihessä hallitus totesi että selvitetään mahdollisuudet säätää tilintarkastajille raportointivelvollisuus rikosepäilyistään

tilintarkastajien työ ei tulisi uudistuksen myötä vaikeutumaan sillä ylivoimainen enemmistö suomalaisista yrittäjistä on rehellisiä jolloin lakimuutoksella ei olisi vaikutuksia heidän yrityksissään tehtyihin tilintarkastuksiin

arvoisa herra puhemies

harmaan talouden kitkemisen merkityksestä on puhuttu paljon

tilintarkastuslain muuttaminen tarjoaa maksuttoman lakiteknisesti helpon ja vaikutuksiltaan yksiselitteisen keinon harmaan talouden torjuntaan myös käytännössä

tässä edellä puhui kaksi poliisimiestä hyvin ammattitaitoisesti hyvin käytännönläheisen ja hyvin maalaisjärkisen käytännön aloittamisesta myös vankeinhoidon osalta

vankeinhoidon osalta täytyy myös toki muistaa asiakkaita eli vankeja vangittuja ihmisiä mutta myös henkilökuntaa ja tässä on yksi oivallinen ja käytännönläheinen tapa lisätä myös työn tuloksellisuutta niin huumeiden torjunnan osalta kuin myös muiden rikosten torjunnan osalta vaan keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattakolmetoista kello kuusitoista

viime kaudella kun tätä asiaa valmisteltiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä yhtyi niin hallituksen kuin opposition puolelta edustajia tähän näkemykseen joka ei sitten edennyt hyvin tiedossa olevista syistä johtuen

itse perään tässä tälläkin vaalikaudella ja nyt kevätkaudella paljon käytettyä sanaa tolkku

meillä edustajilla pitää olla tosiasiallinen tieto siitä mihin ne lakiuudistukset joita eduskunnassa käsitellään sitten aikanaan johtavat

pidän hyvänä sitä että sotilaskäskyasiat hoidetaan niin kuin sotilaskäskyasiat pitää hoitaa ja siinä yhteydessä myös tämän ulkopoliittisen signaalin osalta mukana on tasavallan presidentti ylipäällikkönä mutta myös henkilönä poliittisena toimijana johonka myös parlamentti luottaa

samaan aikaan meillä on kyllä varaa inhimillisyyteen mutta meillä täytyy olla varaa myös realismiin ja meillä täytyy olla varaa myös siihen että tässä maassa hoidetaan hyvin tartuntataudit ihan kansanterveydenkin näkökulmasta

arvoisa puhemies

subjektiivinen päivähoito oikeus ja nollamaksuluokan säilyttäminen varmistavat että kaikki suomalaiset lapset pääsevät jatkossakin oppimaan ja kehittymään päiväkotipalveluiden pariin

samaan aikaan tehtävä verotuksen kehittäminen esimerkiksi pääomatuloveron tekeminen progressiiviseksi ja pankkivero tuovat valtiolle lisää tuloja

olen henkilökohtaisesti myös hyvin tyytyväinen siitä että pien ja mikroyrittäjien asemaa parannetaan yrittäjien hallinnollista taakkaa kevennetään ja maksuihin sekä veroihin liittyviä prosesseja hallitusohjelman mukaisesti tullaan tehostamaan

huomionarvoista on että hallitusohjelmassa nämä arvokkaat tavoitteet toteutetaan samaan aikaan kun julkisen sektorin menoissa joudutaan säästämään

vaikka täällä salikeskustelussa on opposition toimesta maalailtu kuntatalouden kurjistumista on älyllisesti rehellistä muistuttaa siitä tosiasiasta että suomessa kuntatalous ei elä omaa erillistä elämäänsä vaan on osa samaa julkista taloutta josta tässä salissa päätetään ja jolla meille kaikille suomalaisille tärkeät palvelut rahoitetaan

vaaleissa kansalaiset ilmaisivat tahtovansa muutoksen joka pysäyttää eriarvoistavan politiikan

tämän hallituksen esityksen kohdalla voi edustaja niikon pohdintaan lähteä ehkä myös siitä kulmasta että kyse on tietenkin ainoastaan hallinnollisen aseman muuttamisesta

mutta tämän hallinnollisen aseman muutoksen yhteydessä on varmasti mielekästä jälkikäteen vielä käydä arviointimielessä läpi millä tavalla tämä uusi hallinnollinen kotipesä vaikuttaa suojelupoliisin tehtävän hoitamiseen

suojelupoliisin tehtäviin jo tänä päivänä tänä arkisena päivänä kuuluu paljon erilaisia tehtäviä jotka liittyvät myös suomen rajojen ulkopuolella toimiviin rikollisorganisaatioihin muun muassa vaikkapa terrorismiin

arvoisa herra puhemies

edellisen hallituksen aikana tässä eduskunnan salissa käytiin hyvinkin laajaa puolustuspoliittista keskustelua neljän vuoden ajan ja myös tästä edellisen kauden kertausharjoitusten määrärahojen tason laskusta varuskuntaverkostosta ja niin edelleen

näiden ratkaisujen pohjaksi antaa hyvän vahvan teräsbetonipohjan edustaja kanervan viime kauden loppupuolella johtama parlamentaarinen työryhmä johon edustaja kulmalakin tässä viittasi

koulutettu reservimme on meidän puolustusjärjestelmämme ydin ja koulutetulla reservillä pystymme tarvittaessa puolustamaan omaa maatamme ja luomaan vakautta myös puolustuspoliittiseen ympäristöömme

vielä ministerille sellainen kysymys kun lainsäädäntöä uudistetaan nyt näiden harjoituspäivien osalta ja viittasin myös tähän rahakysymykseen

olisiko tämmöisen yleisen puolustuspoliittisen keskustelun kannalta myös tarpeellista ikään kuin myös hieman rauhoitella tällaista julkista keskustelua koska usein tuolla ihmisiä tavatessa tulee esille ihmisten huoli ihan jopa sodasta tai suurista konflikteista että pysyttäisiin tässäkin asiassa tolkun tiellä

arvoisa herra puhemies

olisin kysynytkin ja alkuperäinen kysymykseni olikin että kun edustaja tölli mainitsi helsingin esimerkkinä siitä kuinka kalliiksi hallinto muuttuu kun tietty määrä kunnan asukkaita on samojen rajojen sisällä niin miten tämä menee metropolipolitiikassa berliinissä new yorkissa tai muissa isoissa kaupungeissa ja isoissa maissakin

onko keskustalla jonkunlainen resepti siihen kuinka suureksi suomalainen kunta saa kasvaa

vai onko teille tärkeämpää niin kuin nyt näyttää olevankin se että kuntakentällä ei tapahdu rakenteellisia muutoksia